kun nimittäin tehdään lainsäädännön valmistelutyötä niin kysymys on silloin siitä mikä tietoperusta on siinä lainsäädännön valmistelussa mukana ja otetaanko siihen tietoperustaan jo mukaan se että tätä lainsäädäntöä valmistellaan niin että mietitään ettei tästä synny mahdollisuuksia kiertää veroja ja siten lisätä harmaata taloutta

silloin yhteiskunnan ja valtiovallan pitäisi aina tarkastella näitä asioita euroopan laajuisesti ja katsoa miltä osin suomessa voidaan valtiovallan toimesta tulla vastaan

onko tämä jatkossa mahdollista että otettaisiin jo todella lainsäädännön vaikutusarvioinnissa silloin kun lakeja valmistellaan huomioon tämä että estetään jos se vain on mahdollista ennalta jo lainsäädännön valmistelussa tämä harmaan talouden lisääntyminen

ja tämä olisi yksi vastaantulo että ei perittäisi valvontamaksuja millä annettaisiin vähän tasinkoa siihen mikä liittyy näihin huonoihin ilmasto olosuhteisiin

pulliaisen kanssa tismalleen samaa mieltä että tämä tapaus jos mikä kertoo sen että meillä pitäisi olla se oma valkuainen täällä koto suomessa tuotettuna

nyt me olemme miettimässä terveystarkastuksen yhteydessä ja seuraavan maatalouspoliittisen ratkaisun yhteydessä voisimmeko me edistää joillakin toimilla kansallisen oman valkuaisen tuotantoa

sen tiedän että seminaareja pidetään nyt jo ja seminaari on muun muassa nyt kahden viikon sisällä sarka museossa jossa toivotaan että suomalaiset nyt tuottaisivat viljelisivät entistä enemmän tulevana kesänä rypsiä koska sieltä tulee se meidän yksi peruslähde

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koska ministeri sinnemäki ei ole paikalla totean että ministeri cronbergin kanssa sovimme viime kevättalvella että teetetään selvitys siitä miten ruuan hinnanmuodostus tapahtuu ja miten siihen muun muassa vaikuttaa arvonlisäveron alennus

mustajärven kysymykseen

se mitä sitten tapahtuu etanolin ja rypsidieselin kautta kuuluu kauppa ja teollisuusministerin sektorille koska se on energiatuotantoa

varmaan asia voidaan sillä tavalla hoitaa että paliskuntain yhdistyksen edustaja voidaan pitää asiantuntijana siellä mukana koska nyt jälkeenpäin tämän asian hoitaminen ei tässä yhteydessä onnistu mutta hyvä yhteistyö ja asiantuntijana mukana niin varmasti yhteys toimii sitä kautta

nepponen tämä pitää saada myöskin alueen väestön hyväksymäksi kannaksi ja minä en mitään muuta tietä siinä tiedä kuin sen että sinne metsään pitää mennä nyt yhdessä niitä asioita selvittämään ja laskemaan petokantoja jolloin rktln laskelmat ovat kainuun susien kohdalla yksi kolmasosa pienemmät kuin metsästäjien liiton tekemät laskelmat

se pitää saada läpinäkyväksi

on totta että suomessa on ollut kaksi hehtaarin aluetta lammilla ja ylistarossa jos oikein muistan koeviljelyssä amflora perunaa joka on nimenomaan jalostettu ruotsalaisten toimesta

kotieläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on erittäin tärkeätä myöskin turkiseläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja myönnän että ne nähdyt kuvat ovat sellaisia että niistä eläimistä suurin osa olisi pitänyt jo lopettaa

jos itse saan sen päättää niin näin yritämme toimia

normaalikäytäntö on se että elintarviketurvallisuusvirasto evira ottaa tapauksen johdettavakseen ja aluehallintovirastoista läänineläinlääkäri tekee tarkastuksen näille tiloille

lajikkeista päättää jatkossakin euroopan elintarviketurvallisuusvirasto eli efsa eli niistä lajikkeista jotka hyväksytään viljelyyn euroopan unionin alueella

sen sijaan meillä on parhaillaan maatalousministerineuvoston pöydällä esitys siitä että jäsenmaat saisivat jatkossa itse tehdä päätöksiä viljelläänkö jäsenmaassa gmo kasvia vai ei

tässä nyt sitten poliisille on ilmoitettu ne jotka tarvitsevat eläinsuojelulain mukaista toimintaa poliisitoimintaa sen rinnalla että eläinten hyvinvointi ja eläinsuojelutarkastukset tehdään

siitä käytiin hyvin vilkas keskustelu

tiedän myöskin että ala itse on kehittänyt sertifikaatin mikä tarkoittaa sitä että eläinten hyvinvointiolojen pitää olla paremmat kuin minimisäädökset ja uskon että siellä on myöskin tapauksia joissa joudutaan sertifikaatti ottamaan ainakin näiltä tiloilta pois joissa tämmöistä toimintaa on havaittu

sitten ne jotka kokevat esimerkiksi lammaskatraan menetyksen kautta petojen vahingot

arvoisa puhemies

ensinnäkin ongelmat jotka nyt ovat näillä tiloilla olleet ovat koskeneet lähinnä näitä suuria nautatiloja lypsykarjatiloja

aivan aluksi arvoisa puhemies haluan lämpimästi kiittää sekä maa ja metsätalousvaliokuntaa että perustuslakivaliokuntaa tästä työstä jota olette tehneet varsin perusteellisesti ja siitä että olette voi sanoa selvittäneet kaikki kivet kääntämällä mikä tässä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista

arvoisa puhemies

nyt ministeri lähti mutta silti lausun hänelle kiitokset puheenjohtaja tuija braxin tavoin että meidän viestimme on mennyt perille

oikeusministeriön tärkeä tehtävä on myöskin kansalaisten oikeusturvan ylläpitäminen ja kehittäminen

soini on ilmoittanut että tämän vanhakantaisen maatalouspolitiikan on loputtava ja maataloustuet on sijoitettava tänne innovatiiviseen toimintaan

suomessa on kuitenkin yksi väestöryhmä jolla ei tällä hetkellä mielestäni ole oikeusturvaa ja se on viljelijäväestö joka euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan tuki valvonta ja byrokratiaviidakossa ei kerta kaikkiaan pysty toimimaan niin että oma oikeusturva käytännössä toteutuisi

todella toivon että nyt tämä sisäinen työryhmä joka valtiovarainministeriössä asioita valmistelee etenisi sillä tavalla että ensi kevään hallitusneuvotteluihin saisimme selkeästi nämä tässä mietinnössä olevat korjaustarpeet huomioiduiksi

tämä on erityisesti hämmentänyt sen takia että kun niin paljon puhutaan kuitenkin talonpoikien puolesta perussuomalaisten riveistä niin sitten linjataan tällä tavalla että ne tuet pitää poistaa

olen tutustunut raporttiin koska otin sen vastaan eilen

tämä antaa mahdollisuuden tiettyyn sovittelujärjestelyyn tilanteessa jossa muuten syntyisi kohtuuttomuuksia

kysymys kuuluu että esimerkiksi juuri näissä erityistiloissa joista täällä on todettu moneen otteeseen museot tutkimuslaitokset ja niin edelleen siirrytään pois tämmöisestä rahan kierrättämisestä

tätä raporttia ovat olleet valmistelemassa myöskin luontojärjestöt ja se on täysin yksimielinen

meillähän on käynnissä tällainen eurooppalainen tutkimushanke jossa me olemme mukana ja siinä kehitetään näitä eläinten ja turkiseläinten hyvinvoinnin mittareita

eilen luovutustilaisuudessa nimenomaan korostettiin myöskin luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista kun lähdetään metsälakia ja metsien hoitoon liittyviä ohjeita uudistamaan sekä lakia että ohjeita

täällä valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan ihan ymmärrettävästi kaipaili sitä mikä korkean tason työryhmä taikka elin olisi sellainen joka voisi yrittää ottaa entistä paremmin huomioon niitä erityistarpeita joita suomen kaltaisella maalla on kun unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa valmistellaan

nyt meillä on ministeriössä valmisteltavana eläinsuojelulaki joka tulee seuraavan vaalikauden aikana eduskuntaan käsiteltäväksi ja siinä yritetään nimenomaan löytää niitä hyvinvoinnin mittareita muitakin kuin senttejä joilla mitataan kaukalon pituutta taikka häkin kokoa tai vastaavaa eli tämä kokonaisvaltainen tarkastelu on käynnissä ja valmistelussa

tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kyselytunti

minä koen että tämmöinen rahan kierrättäminen voisi olla silloin vasta mahdollista kun puhutaan sellaisista tiloista joiden kanssa voidaan markkinoilla tehdä vertailevaa vuokratasotutkimusta ja selvitystä

tämä on tärkeä tavoite ja metso ohjelma totta kai meillä on koko ajan työn alla

niin kuin nyt on esimerkiksi jokioisissa selvitetty niin siellä on merkittävästi korkeampi vuokrataso ollut kuin alueella on ja se on kolmen eri laitoksen toimesta tehty

seuraava lienee ulosottovirastojen keskittäminen

samaan aikaan on puhuttu valtionhallinnon yhteispalvelupisteistä tuolla kunnissa ja nyt kysyisinkin missä tämä yhteispalvelupistehanke on menossa

meidän täytyy nyt omalta osaltani ainakin sanon painottaa jatkossa että jos tulee vastaavan tyyppistä eteen niin se pitää pystyä siellä pysäyttämään ja käymään sitten ne tarvittavat neuvottelut koska sen muuttaminen jälkikäteen on ihan mahdotonta niin kuin tässä on nyt sitten nähty

sitten tämän elinkeinon lopettaminen hallitusohjelman kirja peitso laillinen elinkeino

onko sille tehty mitään tällä vaalikaudella

hallitusohjelmaan on kirjattu että se on laillinen elinkeino jota kehitetään

näin on ihan siitä syystä että tämä ratkaisuhan syntyi englannin puheenjohtajakaudella ja niin kuin kaikki tiedämme siellä on tämä landlord järjestelmä jota valiokunnan puheenjohtaja täällä varsin taitavasti käsitteli ja se ei silloin sovellu suomeen

arvoisa puhemies

meillä on valmistelussa asetus joka tulee voimaan toukokuun alussa ja sillä todella kielletään nämä toimet joilla vaarannettaisiin saimaannorpan ja kuuttien eläminen

varmasti tämän selvityksen yhteydessä joka liittyy nimenomaan teollisuuden menestymiseen pitää käydä myöskin läpi se miten metsää pitää jatkossa uudistaa koska hyvin usein on niin että pitäisi jo siinä uudistusvaiheessa tietää mikä on se puun käyttötarkoitus

sen rooli on erittäin tärkeä ja omalta puoleltani tulen katsomaan mitä mahdollisuuksia sitä kautta on käytettävissä voimmeko me vielä niitä sääntöjä joustavoittaa ja konsultoida sitä kautta komissiota mikä se mahdollisuus tässä on tulla vastaan kun tiedämme että tämän tyyppisiä tilanteita varmasti tulee

puutun siihen kun täällä viitattiin viime vaalikauteen ja syyllistettiin tavallaan silloiset maa ja metsätalousministeri ja ympäristöministeri siitä ettei hevosenlannan poltosta kyetty sopimaan

minusta se että me olemme hyvin avoimia uusille mahdollisuuksille on juuri sitä että me vastaamme siihen kysyntään mikä markkinoilta tulee

on erittäin hieno asia että sillä alueella ihmiset ovat lähteneet vapaaehtoisesti suojelemaan sen kaiken me hyödynnämme mutta sen rinnalla tarvitaan myös asetus jolla varmistetaan se että yksikään kuutti ei sinne verkkoon jää

rajamäki puhui siitä että tuetaan näennäisviljelyä

vihreä ministeri oli aikanaan sopimassa tästä

minulla ainakaan itselläni ei ole mitään estettä sen selvitykseen tässä yhteydessä ja uskon että ministeri pekkarinen voi jatkaa jos haluaa

suomessa ei saa polttaa mutta ruotsissa saa ja saksassa saa

tämä eun yhteinen maatalouspolitiikkahan on tähän saakka lähtenyt siitä kun on maailmalla ollut ylituotantotilanne että toimitaan niin että se tuki ei tavallaan stimuloi eli ruoki eli tuo tuotantoa lisää

nyt kuitenkin ollaan toisenlaisessa tilanteessa mutta edelleen suomessa on se ongelma että meillä markkinoilta saatavalla tuottajahinnalla ei kyetä kattamaan tuottamisen kustannuksia

sen takia tulo ja kannattavuusryhmän toimesta on töitä tehty ja tiettyjä toimenpiteitä tehtykin joita ajanpuutteen vuoksi en lähde nyt yksilöimään mutta totean kaksi asiaa

tästä syntyy hyvin helposti se niin sanottu näennäisviljelyasetelma suomeen koska laskemalla mikä kannattaa silloin kun kustannukset eivät tule katetuksi hyvin helposti tullaan siihen yhtälöön että mieluummin sitten kannattaa se näennäisviljely koska siitä tuottamisesta aiheutuvia kuluja ei kyetä kokonaisuudessaan kattamaan

viimeksi tänään olen vedonnut hyvin voimakkaasti saimaan alueen ihmisiin että todella verkkokalastuksesta pidättäydytään

tämä liittyy tähän maitopakettiin

tämä hankehan lähti jo liikkeelle tavallaan viime vaalikaudella kun tehtiin luonnonvara alojen konsortio ja nyt on sitten edetty luonnonvarakeskukseksi

mutta kysymys on markkinataloudesta ja markkinataloudessa nyt eletään globaalia vaihetta jolloin hintataso määräytyy sen mukaan että kun on ylituotantoa niin silloin hinnat ovat globaalisti pohjassa

mutta minun kysymykseni kuuluukin lähinnä siitä kun nyt on todettu että ministerikin totesi että helsinkiin tulee vain hyvin pieni yksikkö tarkoittaako tämä nyt käytännössä sitä että esimerkiksi taloushallinto henkilöstöhallinto pysyisi näissä isommissa yksiköissä koska se merkittävästi vahvistaa sitä

samalla olen asettamassa työryhmää jossa kalastusneuvos eija kirjavaisen johdolla hyvin tarkkaan tullaan seuraamaan norppakannan kehitystä

mutta itse uskon vakaasti siihen että saimaannorpan suojelee saimaan alueen ihmisten oikea asenne ja se asenne tarvitaan sinne korvien väliin ja sitä työtä tehdään

jos lähdetään siirtämään kaikkea sieltä helsinkiin päin niin hyvin helposti toteutuu se kuvio joka aikanaan oli kun mtttä siirrettiin helsingistä esimerkiksi jokioisiin sitä kisaahan käytiin kymmenen vuotta

sen takia kyllä olisi erittäin tärkeää ettei ihan kaksi kertaa suurempaa lukua esitetä mikä on lähtökohta

samaan aikaan ilmastonmuutoksen johdosta se peltoala vähenee maapallolla joka on käytössä ne tavan toimia niin että maatalous säilynyt

tämä kysymys on loppuun

sehän on notifioitavana siellä parhaillaan

nyt täyttynyt joten siirrymme päiväjärjestykseen siihen seuraaviin asioihin

pääministeri täällä puheenvuorossaan linjasi kolme punktia joilla saadaan suomea nousuun

r meidän pitää vaan toimia niin että maatalous säilyy kannattavana jatkossa

eläkeratkaisu rakenneuudistukset ja sitten nämä normitalkoot

itselläni on mielessä niitä vaihtoehtoja joita ranskassa jo nyt hyödynnetään joilla tullaan nuorten tuottamisen kustannuksia vastaan tilanteessa jossa siellä samalla on tilan hankkimisesta aiheutuvat kustannukset rasitteena

mihin te olette unohtaneet sen

aivan lopuksi totean vielä sen että mielelläni annamme esityksen ja selvityksen valiokunnalle siitä miten tämä järjestelmä toimii

miksi tämä puuttuu tästä budjetista